mitä elvytyksiin tulee oikeastaan elvytysvaraa on käytetty jo hyvin suurimuotoisesti ja tilanne on se että varaa kovinkaan paljon ei ole mutta meillä on automaattiset vakauttajat jotka aina pitävät huolta siitä että kun tilanne luonnollisesti muuttuu niitten kautta voidaan talouden lamaa myöskin torjua

hallitus on toiminut ajassa jopa etuajassa

tältä osin on hyvin tärkeätä että tulli pitää yllä valvontaansa ja että myöskin jos tämmöisiä eriä tulee markkinoille kansalaiset raportoisivat siitä jotta tällainen harmaatuonti voitaisiin estää

tästä syystä perustuslakivaliokunta katsoikin että on syytä säilyttää tunnusmerkistössä tuo korotus määräksi on tämä uusi luonut päivi ait nyt voimassa oleva sana oikeudeton

ja sanon että jos tätä oikeudeton sanaa ei olisi tässä lakipykälässä niin luulen että greco tulisi huomauttamaan suomelle siitä että emme edelleenkään vastaa siitä sopimuksesta minkä olemme allekirjoittaneet

nyt pitäisi alkaa miettiä jo sitä kun voimakkailla elvytystoimilla on saatu talous kääntymään minkälaisia haasteita ja ongelmia se saattaa aiheuttaa tulevien parin vuoden aikana

ja se on tärkeätä että meillä on järjestelmä euroopassa jossa jokainen kansalainen voi varmistaa että jos kansallinen tuomioistuin loukkaa näitä aivan perusoikeuksia niin siihen voi saada ratkaisun maan ulkopuoliselta tuomioistuimelta

plus toinen asia

tämä on erittäin tärkeätä

samassa puheessa ei voi vaatia talouden tasapainoa ja merkittäviä menojen lisäyksiä

sitten tältä osin mitä on lahja ja muu etu hallituksen esityksen perusteluissa oli sitä jossain määrin pyritty kuvaamaan

nythän meillä on vaalirahoituksesta annetussa säännöstössä puhuttu tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta se on ollut perustuslakivaliokunnassa arvioitavana ja mietinnön kohteena ja siellä todettiin että kahvikuppi nyt on ainakin hyväksyttävää kohtuullinen ruokatarjoilukin ehkä mutta nyt on pyritty vielä täsmentämään ja perustuslakivaliokunta omalta osaltaan totesi että tällaista tavanomaista vieraanvaraisuutta on myöskin yhteydenpito kansanedustajiin siten että järjestetään tilaisuuksia ja myöskin kotimaisia seminaareja eli se tarkoittaa sitä että jos jokin taho järjestää lapissa seminaarin jossa on asianmukainen ohjelma ja jossa kerrotaan järjestön tavoitteista niin se on täysin lainmukaista kansanedustajan toimintaa osallistua tämmöiseen seminaariin vaikka järjestäjä maksaakin sen kustannukset

kuitenkin täytyy sanoa että tällä hetkellä neuvottelut venäläisten kanssa mistä tahansa asiasta takkuavat pahemmin kuin vuosikymmeniin

kyllä tätä tilannetta pitäisi jollakin tavalla pyrkiä hyödyntämään siinä suhteessa mikä on kohtuullinen vaatimus että venäjä sidotaan paremmin itämeren puhdistamiseen kohtuullisilla keinoilla

jos jatkoaikaa ei anneta niin meidän pitäisi mielestäni vakavasti miettiä sitä pitäisikö suomen tulla baltian maita vastaan sillä että pyydettäisiin se neljäs ydinvoimahakemus ja tehtäisiin balttien kanssa vielä sitten neljäs ydinvoimala yhdessä jolla turvattaisiin ja tehtäisiin uusi voimajohto vielä baltiaan viroon ja sitä kautta turvattaisiin sitten sähkön saanti tällä alueella

nimittäin kun nyt parlamentti valitsee minä olen itse ollut tässä tuomareitten valintakomiteassa kohta kahdeksan vuotta nämä tuomarit niin nyt olisikin näin että ministerineuvosto yksimielisesti valitsisi nämä tilapäiset tuomarit

sitten toinen seikka on se että tässä säännöksessä on kuvattuna niin sanottu abstrakti vaarantamisrikos joka tarkoittaa sitä että kyseisen rikoksen täytyy olla omiaan selvästi horjuttamaan luottamusta edustajantoimen hoitamisen riippumattomuuteen

täytyy sanoa että se on aika hankalaa jos meillä on eri menettelyissä valittuja tuomareita ja tätä varmaan pitää jossain määrin vielä sitten katsoa mitä tältä osin tehdään

no sitten yksi asia joka on periaatteellisesti erittäin merkittävä on se että tämän brightonin julistuksen johtolauseessa on kaksi periaatetta

tätä on perustuslakivaliokunnan lausunnoissa jossain määrin problematisoitu onko se riittävän selkeä kun arvioidaan sitten tuota rikosoikeudellista vastuuta

siellä todetaan että otetaan huomioon jatkossa tuomioistuimen itse kehittämät tämä on tärkeää että ne ovat todella itse kehittämiä periaatteet joista toinen on subsidiariteettiperiaate

tältä osin lakivaliokuntaa kehotimme pyrkimään täsmentämään tätä mutta täytyy sanoa että se täsmentäminen ei ole kauhean helppoa ja näitä vaarantamisrikoksia on muuallakin muun muassa jääviyttä koskevassa lainsäädännössä on olemassa tämmöisiä eli siinä suhteessa kohtuullinen ratkaisu on se että se jäi sinne ja se mikä on yleisön käsitys siitä toiminnasta antaa tietyllä tavalla tiettyä pohjaa kyllä asianmukaiselle ratkaisulle

ja se näkyy siinä brightonin julistuksessa sillä tavalla että ensimmäinen kappale kohta a koskee nimenomaan sitä miten jokaisen jäsenmaan pitää panna täytäntöön ja pitää huolta siitä että ei synny näitä ihmisoikeusloukkauksia

tässä pykälässä oli myöskin se että rangaistavaa olisi toimiminen tietyn tavoitteen saavuttamiseksi ja tämä oli juuri se kohta jota perustuslakiasiantuntijat voimakkaasti kritisoivat

toinen on sitten periaate joka on englanniksi margin of appreciation joka tarkoittaa sitä että jokaisessa maassa pitää olla jonkinlainen harkintavalta

tuossa hallituksen esityksessä käytettiin esimerkkeinä siitä mikä ei ole hyväksyttävää että nämä rangaistusvaatimukset täyttyisivät kun toimisi tietyn poliittisen linjan mukaisesti esimerkiksi sosiaalipolitiikassa tai kun edustajantoimessaan toimisi yritykselle edullisen veropolitiikan puolesta

arvoisa puhemies

me olemme olleet tässä asiassa varsin johdonmukaisia sekä ennen vaaleja vaalikampanjassa että myöskin vaalien jälkeen ja ajattelimme pitää tällaista johdonmukaista linjaa myöskin muussa politiikassa

mutta täytyy sanoa että sitten semmoista ihan niin kuin hiomista jossa aletaan sitten ottaa hyvin tiukasti kantaa asioihin joilla voi myöskin olla merkitystä kansallisen tradition kannalta tuomioistuimen pitäisi pyrkiä välttämään jos se haluaa säilyttää legimiteettinsä

täytyy sanoa että silloin kyllä kansanedustajan toiminta menee aika vaikeaksi jos hän harjoittaa tiettyä sosiaalipolitiikkaa ja vaikkapa kela sitten antaa jonkinlaista tarjoilua sen johdosta eli täytyy sanoa että tämä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi oli hyvin epätäsmällinen ilmaus

tiedustelisin ulkoministeriltä oliko kun selontekoa valmisteltiin keskusteltu presidentti nobelin rauhanpalkinnon saaja ahtisaaren kanssa näistä linjauksista ja otettu hänen mielipiteensä huomioon

mielenkiintoista on se että itse tuossa pykälässä oli tietyllä tavalla ja tilanne on se että tätä ilmausta tietty tapa käytetään tässä korruptionvastaisessa sopimuksessa

jos minä otan yhden esimerkin

nimittäin tuomioistuin teki ensin päätöksen niin sanotussa tunnetussa lausteen tapauksessa jossa tuomioistuin katsoi että krusifikseja ei italiassa saa olla koululuokkien seinällä

no sitten oikeusministeriön perustelu oli se että se antaa liian kapean kuvan tästä toiminnasta mutta jos käytetään sitä ilmaisua mikä on itse sopimuksessa niin ei se nyt ihan kauhean väärää kuvaa voi antaa

ymmärrän jos hallitus on eri mieltä edustajien tuomi oja ja kimmo kiljunen kanssa se ei ole sinänsä yllättävää mutta olen yllättynyt siitä että edustajat tuomioja ja kimmo kiljunen eivät ole samaa mieltä presidentin kanssa joka on hyväksynyt ne linjaukset jotka ovat käsittelyn pohjana

eli tässä suhteessa täytyy sanoa että olemme laajassa kansainvälisessä seurassa kun olemme antamassa apua ja täytyy sanoa että jos kansainvälinen valuuttarahasto on tässä mukana niin asiat on tutkittu varsin tarkkaan

minun täytyy sanoa että jos suomen osalta sitten joku olisi kannellut siitä että meillä kevätvirttä lauletaan koulujen päättäjäisjuhlissa ja sitten tuomioistuin olisi todennut että tämä on ihan kauheata että tässä nyt uskonnonvapautta loukataan kun joudutaan tämmöistä virttä laulamaan jota nyt on vuosikymmenet ehkä sata vuotta laulettu niin tietysti täytyy sanoa että tämän tyyppiset ratkaisut eivät kyllä niin kuin tuomioistuimen legitimiteettiä vahvista

täytyy sanoa että kun nämä säännökset ovat kuitenkin jossain määrin arvostuksenvaraisia on aika tärkeätä että olisi yhtenäinen käytäntö tältä osin

tässä oikeastaan brittiläinen perinne on konfliktissa eurooppalaisen perinteen kanssa koska toisen maailmansodan jälkeen saksassa ja monissa muissa maissa on yritetty sitten tuomioistuinjärjestelmän kautta vahvistaa sanoisinko perusoikeuksia mutta britanniassa jossa ei ole edes perustuslakia on sellainen herrasmieskäytäntö jonka mukaisesti ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan ja britit ovat erittäin tarkkoja siinä suhteessa että parlamentilla pitää olla oikeus tehdä päätöksiä

jos katsoo lainsäädäntöä mitä se sanoo valtakunnansyyttäjänviraston tehtävistä yhteiskunnan kannalta merkittävimmissä rikosasioissa sen pitää ottaa asia käsiteltäväkseen ja oikeastaan tämä antaa jo riittävän laillisen pohjan sille että valtakunnansyyttäjänvirasto voi tehdä ratkaisun syyttämisestä näissä asioissa

nimittäin jos ne on tehty edustajantoimessa niin silloin edellytetään eduskunnan suostumusta ja tältä osin täytyy sanoa että se ilmaisu joka tuossa hallituksen esityksessä on oli hieman liian kategorinen ja tältä osin on syytä varmasti avata tuota

minä luulen että alkaa tulla taas aika jossa parlamenttien asemaa halutaan vahvistaa ja tämmöinen brittiläinen parlamentaarinen perinne parlamentaarinen autonomia tulee vahvistumaan

ihmisillä pitää olla oikeus saada tuomioistuimelta oikeutta mutta se ei saa rajoittaa sitä etteikö parlamentissa voida tehdä ratkaisuja jotka ovat kansan enemmistön tahdon mukaisia

sitä olisi voitu harkita tässä yhteydessä mutta valitettavasti aika loppui kesken niin että sitä koskevan säännöksen hyväksyminen ei tällä aikataululla ollut mahdollista joten täytyy sanoa että siihen on syytä palata mutta toivottavasti mahdollisimman pikaisesti

arvoisa puhemies

kuitenkin sitten sitä mitä kansainvälisissä sopimuksissa ja tietysti meidän perustuslaissamme perusoikeuksista on sanottu tietysti pitää kunnioittaa tai sitten lakeja pitää tältä osin muuttaa

täytyy sanoa että olen varsin huolissani talouden kehityksestä sekä maailmassa että suomessa

tarkoitus on että tämä eduskunta hyväksyy tämän vaalijärjestelmän uudistamisen

aivan lopuksi vielä tästä aikataulusta täytyy todeta se että helmikuun alussa perustuslakivaliokunnan neuvokset totesivat että heidän mielestään tämä asia voitaisiin käsitellä seuraavassa eduskunnassa siitä syystä että se pohjautuu kansainväliseen sopimukseen

mutta sen haluan kyllä sanoa että suhteellisuuden toteutuminen on erittäin tärkeää että ei voida tehdä pelkästään sillä tavalla että jos tätä esitystä ei hyväksyttäisi sanotaan että tässä se oli vaan sitten pitää olla aidosti jonkinlainen selkeä malli jolla toteutetaan suhteellisuutta nykyistä paremmin

me teimme semmoisen periaatepäätöksen perustuslakivaliokunnassa että kaikki hallituksen esitykset jotka pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin koska niiden käsittely jatkuu välittömästi seuraavassa eduskunnassa voidaan jättää seuraavalle eduskunnalle

nyt on mennyt seitsemän vuotta siitä kun venäjästä raportti kirjoitettiin viimeksi mikä johtuu siitä että venäläisillä on ollut jatkuvasti erilaisia syitä minkä takia pitää lykätä raportin käsittelyä ja valmistelua

sen jälkeen käytiin kuitenkin keskustelua tästä asiasta ja eräitten paineitten johdosta sitten päätettiin että tätä asiaa käsitellään

mutta nyt lokakuussa se raportti tulee käsittelyyn ja tietysti sen tarkoituksena on se että venäläisille sanotaan mitä asioita pitää tehdä jotta euroopan ihmisoikeussopimus venäjän osalta myöskin täyttyisi

sitten matti vanhasen tapauksen johdosta meillä tuli vaikeuksia sitten haluttiin myöskin esitutkinta ja pakkokeinolaki ja poliisilaki jotka olivat todella tärkeitä ja suuria asioita käsitellä ja siitä syystä tämä jäi aivan loppuvaiheeseen

nyt näyttää siltä että olemmekin menossa w käyrän muotoiseen taloudelliseen kehitykseen eli meillä on nousu mutta nyt talous on jälleen laskemassa alaspäin

olin itsekin tilaisuudessa valvoa presidentinvaaleja ja täytyy sanoa että kyllä he vielä teknisesti osaavat hoitaa vaalit ja voi sanoa että kyllä näillä presidentinvaaleihin suoritetuilla toimenpiteillä pyrittiin sitä luottamusta lisäämään

nimittäin täytyy sanoa että tässä pyrittiin ehkä hieman puuttumaan perustuslakivaliokunnan arvovaltaan tavalla joka ei kyllä kaikilta osin ansaitse kiitosta

arvoisa puhemies

nyt ennustetaan että kaikki on hyvin

hyvä tietysti olisi että vaalijärjestelmää uudistettaisiin aina siten että eduskunnan laaja enemmistö on sen takana mutta se on osoittautunut tässä asiassa erittäin vaikeaksi

tietysti jos ajattelemme neuvostoliittoa johon täällä viitattiin niin yhteiskunnalliset olosuhteet ihmisten voimattomuus vaikuttaa siihen että paetaan jonnekin ja juodaan alkoholia ja yhteiskunta voi vaikuttaa

arvostelisin eurooppalaisia ja kansallisia keskuspankkeja siitä että meillä ylireagoidaan koroilla

jos asiaa joudutaan jossakin vaiheessa vielä arvioimaan niin silloin kyllä kaikkien pitäisi osoittaa halukkuutta löytää sellainen ratkaisu jossa on kuitenkin sellaiset elementit jotka ovat laajalti hyväksyttyjä

ja samanaikaisesti keskuspankit ovat lyöneet valtavan paljon rahaa markkinoille mikä merkitsee sitä että tässä tilanteessa voi muodostua erilaisia kuplia ja voidaan tehdä semmoisia investointeja jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia ja tämä voi johtaa erittäin suuriin ongelmiin tulevaisuudessa

puolueitten perustamista on rajoitettu ehdokkaitten astumista ehdolle on rajoitettu ja esimerkiksi paikallisvaaleissa on hyvinkin törkeitä esimerkkejä joissa on estetty ehdokkaitten asettuminen ehdolle

on totta että on liberaali suhtautuminen luottamus ihmisiin sitten on sosialistinen suhtautuminen kontrolli mutta konservatiiveille kyllä on hyvin tyypillistä se että pyritään myöskin ohjaamaan ihmisiä kontrolloimaan ihmisiä ja tässä suhteessa ideologiat poikkeavat varsin suuresti toisistaan

ja esimerkiksi presidenttiehdokkaitten osalta siihen että saa ehdokkaan ei riitä se että kerätään kaksi miljoonaa nimeä vaan kun nämä tukikortit pitää kaikkialta eri piireistä kerätä niin se on erittäin hankalaa

mielestäni demokratiassa on tärkeätä että uusilla yrittäjillä on mahdollisuus

ja kehotan kyllä keskuspankkia vähän miettimään tässä suhteessa että eikö sittenkin olisi vähitellen aika purkaa tuota laman torjuntaan voimakkaasti käytettyä korkopolitiikkaa ja myöskin sitten sitä likviditeettiä joka markkinoille on kaiken kaikkiaan luotu

kyllä tietysti jos perussuomalaiset olisivat olleet kolme vaalikautta täältä välistä poissa minä luulen että keskusteltaisiin vähän erilaisesta poliittisesta konstellaatiosta tällä hetkellä galluppien valossa kuin mistä tänä päivänä keskustellaan

on täysin selvää se että jos alkoholia väärinkäyttää siitä ei saa millään tavalla hyötyä tai jos on esimerkiksi poissa töistä alkoholin väärinkäytön johdosta krapulapäivän vuoksi on täysin perusteltua että siltä päivältä ei henkilölle makseta palkkaa vaan hän menettää hän joutuu kärsimään omien tekojensa seurauksista ja se on välttämätöntä jokaisessa yhteiskunnassa

ja tietysti kun jokaisessa maassa hyvinvointi varallisuus kasvaa se johtaa siihen että ihmiset haluavat enemmän yksilöllisyyttä ja myöskin sitten sitä että he pääsevät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon

sitten jos me katsomme suomen tilannetta niin olemme tilanteessa jossa meillä on käytännössä nollakasvu kun korot ovat erittäin alhaalla ja samanaikaisesti meillä on erittäin elvyttävä finanssipolitiikka

mutta täytyy sanoa että jos me ajattelemme mistä lähdin liikkeelle yhteiskunnan hyvinvointia kyllä ihmisellä pitää olla oikeus myöskin pitää joskus hauskaa nauttia elämästä se auttaa myöskin mielenterveyden ongelmien välttämisessä

meillä puhutaan siitä että nyt meillä harjoitetaan kauhean kireää talouspolitiikkaa mutta ei tarvitse kuin katsoa hieman tausta aineistoa tähän lisätalousarvioon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja mustajärvi on ollut niin pitkään edustaja satosen seurassa että hän on alkanut kuvitella että vuorineuvoksia ja heidän puolisoitaan pitää puolustaa että silloin on hyvä lähellä kokoomusta oleva vasemmistoryhmän edustaja

voidaan sanoa että kiinteistövero on hyvä vero ja siitä syystä se on hyvin olennainen osa kaikkien maitten verojärjestelmää

mutta näin ei ole vaan kyllä me kokoomuksessa lähdemme siitä että oikeudenmukaisuus on kaikkein tärkein ja sosiaalipolitiikassa lähtökohtaisesti tulot katsotaan kotitalouskohtaisesti

miettikää toimenpiteitä

mitä tulee veroelvytykseen niin täytyy sanoa että pahimman laman aikana hallitus elvytti nimenomaan työnteon verotusta keventämällä ja niin että työnantajamaksuja kelamaksua alennettiin sosiaalitupon mukaisesti ed

silloin kun on asumistuesta kysymys monesta muusta tuesta kaikki perheen tuet lasketaan yhteen myöskin toimeentulotuessa ja siitä sitten katsotaan tarvitseeko tuo kotitalousyksikkö tuo perhe lisää tukea

tietysti voidaan sanoa että tällä pyritään lykkäämään sitä ja toivotaan että kasvua syntyy tai lykkäämään pahempien ongelmien syntymistä ja toivotaan että kasvua vähitellen syntyy

meidän mielestämme vanhemmilla on velvollisuus kasvattaa lapsiaan lapsilla on velvollisuus pitää vanhemmistaan huolta ja puolisoilla on velvollisuus pitää toisistaan huolta ja siitä syystä on aivan oikein että se vuorineuvos mies tai nainen pitää huolta puolisostaan kun hänellä on miljoonatulot ja puolisolla ei ole lainkaan tuloja ja tällä tavalla perheyhteisössä asioitten pitää toimia